jos tässä asiassa hallitus ei usko oppositiota niin uskokaa edes arkkipiispaa

viime kaudella tässä tai oikeastaan viereisen talon salissa puhuttiin paljon siitä että eikö jo koulutus ole kantanut kortensa kekoon julkisen talouden tasapainottamisessa

koulutuksen kukkarolle mennään edelleen

tässä nopeatahtisessa keskustelussa tuli kommentteja sdpn vaaliohjelman osalta siitä että toisen asteen rakenteellisella uudistuksella haluttiin hakea sieltä säästöjä

kyllä ja tässäkin asiassa sdp eroaa siinä mielessä hallituspuolueista että me kerroimme tämän avoimesti ennen vaaleja toisin kuin hallitus

arvoisa puhemies

varsinkin nyt on hyvä tutkiskella ennen vaaleja lausuttuja puheita ja nyt tämän hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen tulleita tekoja

ennen vaaleja kun nyt ajatellaan todella hallituspuolueet lupasivat kovaan ääneen että koulutuksesta ei enää leikata

pääministeri sipilä on myös monesti todennut kysyttäessä näistä koulutusleikkauksista että tästä valittamisen moodista pitäisi päästä pois että suomessa turhaan ollaan tämmöisessä valittamisen moodissa

kun viime kaudella yritettiin näitä koulutuksen rakenteita uudistaa niin nykyiset hallituspuolueet silloiset oppositiopuolueet keskusta ja perussuomalaiset vastustivat näitä kiivaasti

arvoisa rouva puhemies

mutta siihen se sitten kuollut eikä nimenomaan keskustapuolueen edustajia ketkä yleensä kyllä ovat pitäneet ainakin puheissaan perheiden puolta mutta sitten kun tulee tekojen aika niin ne näyttävät puuttuvan

olisin vielä nyt pyytänyt että ministeri kävisi tämän läpi sillä kun tästä asiasta esimerkiksi kyselytunnilla helmikuussa teiltä kysyttiin niin tehän nimenomaisesti vastasitte ja perustelitte tätä esitystä sillä että tällä kannustinloukkuja puretaan

tällähän vain lisätään kannustinloukkuja

osaltaan ymmärrän nyt varmaan vastaatte että tietyissä asemissa kyllä puretaan mutta pääsääntöisesti tehän lisäätte tällä kannustinloukkuja

ensimmäinenhän liittyy tähän oikeusavustajan kelpoisuusvaatimukseen ja toisaalta sitä voi pitää hyvänä mutta sitten pitää myös kysyä mikä on näiden julkisten oikeusavustajien osaaminen näissä kysymyksissä

millä tavalla jos tämä esitys menee läpi me pystymme sitten myös antamaan koulutusta näille julkisille oikeusavustajille jotta he selviytyvät näistä tilanteista mitä eteen tulee

esityksessähän todetaan että eihän tämä merkittävästi kustannuksia tule säästämään koska epäillään että valitusvaiheessa kun mennään tuomioistuimeen selvittelykustannukset tulevat taas lisääntymään joten nämä asiat on kyllä syytä huolellisesti käydä läpi

kiitoksia ensinnäkin ministerille hyvin perustellusta puheenvuorosta

mutta jos mennään takaisin tähän itse kansalaisaloitteeseen niin meillähän on jo nyt lainsäädännössä hyvin laajat valtuudet siihen miten näitä ihmisiä jotka ovat täällä rikoksiin syyllistyneet voidaan sitten karkottaa

käsittääkseni oikeusministeriöstä on tulossa tähän jotain uusia avauksia mutta tämä olisi syytä käydä läpi koska se varmasti jo antaisi sitä luottamusta kansalaistenkin keskuudessa siihen että näihin prosesseihin kun lähdetään ne tutkitaan nopeasti ja sen jälkeen sitten tehdään mahdolliset päätökset siitä karkotetaanko vai ei

varmaan jokainen meistä tässä salissa on huomannut sen että tässäkin asiassa ongelmia on paljon helpompi etsiä niin tästä itse esityksestä kuin sitten siitä tilanteesta missä me olemme

niin kauan kuin tilanne ei meillä euroopassa kollektiivisesti ole hallinnassa niin kauan kuin me emme löydä tähän yhtenäisiä ratkaisuja niin kauan kuin meillä ei ole yhtenäisempiä käytäntöjä eri puolilla eurooppaa niin kauan tilanne on tällainen että jokainen maa vuorollaan tulee omaa lainsäädäntöään kiristämään

tästä ei pääse kyllä millään tavalla eroon

olisin kysynyt vielä ministeriltä kun ministeri viittasi näihin tulorajoihin ja kun ne eivät ole mitenkään kiveen lyöty ne ovat migrin säännös voisiko migri nyt harkita sitä että taulukkoa nyt alennettaisiin tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

tässäkin kysymyksessä on hyvä todeta että tämä itse päälinja jossa tätä yhteistyötä eri viranomaisten välillä pyritään järkevöittämään ja pyritään hakemaan myös synergiaetuja ja pyritään miettimään miten me myös pystyisimme hallinnossamme tehokkaammin hoitamaan näitä asioita on täysin kannatettava ja nimenomaisesti tällaista pohdintaa tällaisessa tilanteessa pitääkin tehdä

mutta sitten puuttuisin tähän asiaan mihin edustaja paaterokin omassa puheenvuorossaan puuttui että kun meille joka viikko nyt tähän saliin tuodaan lähetekeskusteluun näitä ulkomaalaislain muutoksia niin tässä tavallaan helposti sitten unohtuu se asia että nämä isot kysymykset olisi pitänyt hoitaa kokonaisuutena ja katsoa kokonaisuudessaan tämän ulkomaalaislain uudistamista ja miettiä sitten siinä yhteydessä useammasta osakokonaisuudesta miten ne nivoutuvat toisiinsa

me tiedämme että edellisellä kerralla puhuimme perheenyhdistämisestä sitä edellisellä kerralla tästä oikeusturvakysymyksestä sitä edellisellä kerralla tästä humanitäärisen pykälän poistamisesta ja niin edelleen jotka kaikki toisaalta linkittyvät toisiinsa

joten olisi kyllä järkevämpää varmaan myös sen kannalta että ihmiset ymmärtäisivät mihin näillä ulkomaalaislain uudistamisilla pyritään että tämä tehtäisiin kokonaisvaltaisesti ja tehtäisiin kerralla eikä niin että nämä tulevat aina tipoittain ja näitä viikko toisensa jälkeen täällä puidaan ja sitten ne ovat valiokunnassakin aina viikko toisensa jälkeen eri tahdissa

näitä ratkaisuja tulee vähän tipoittain vaikka sitten osassa näitä asioita pitäisi nimenomaisesti keskittyä siihen miten ne vaikuttavat toisiinsa

täytyy myös sanoa että pääosin tässä salissa on hienoa nähdä se että tästä turvapaikkakysymyksestä on pystytty keskustelemaan pragmaattisesti ja täällä on aika lailla niin hallitus kuin oppositiopuolueissa kyllä nähtävissä että tämä halutaan vastuullisesti hoitaa ja hyvä niin

sitten tulee kysymykseen se niin kuin me tiedämme sisäisen turvallisuuden osalta ja muidenkin asioiden osalta että aika pitkälti vaikuttaa meidän kustannuspaineisiimme se mitä muualla euroopassa tapahtuu

arvoisa puhemies

toisaalta kyllä aiheuttaa varmaan monissa meissä kummastusta kun aikaisemmin täällä meille aina viesti on ollut se että jokainen kynnelle kykenevä kun saataisiin työelämään ja nyt sitten kun katsoo näitä eri esityksiä mitä hallitus tuo niin tästä syntyy varmasti monelle kuva kuten meistä moni on saanut sellaista viestiä varsinkin pienten lasten vanhemmilta että annetaan suoraan sitä viestiä että ei kannatakaan mennä sinne työelämään että on parempi kun jää kotiin

ja eihän se tietenkään tämmöisessä tilanteessa missä suomi on ja kun hallituksellakin on tavoite nostaa työllisyysastetta voi mitenkään olla se viesti mitä me haluamme tuoda

senpä takia on varmaan syytä että tämäkin problematiikka minkä hallitus on aiheuttanut nyt sitten eduskunnassa katsottaisiin uudestaan ja tähän saataisiin ratkaisu

siinä mielessä on kyllä mielenkiintoista että nyt kaikki hallituspuolueiden edustajia on täällä aika vähän näköjään kuitenkin kannattavat sitä että näille ongelmille mitä tässä esityksessä on tehtäisiin jotain joten voiko tästä nyt päätellä että hallitus täällä eduskunnassa sitten korjaa aiheuttamansa ongelmat

tässä todella kun puhutaan nyt näistä karkotuksista ja palautuksista ja täällä on toivottu vähän leveämpiä hartioita että koko euroopan laajuisesti näitä hoidettaisiin liittyen siihen neuvotteluprosessiin miten näitä palautussopimuksia saadaan sitten solmittua eri maiden kanssa mutta myös siihen että sitten kun ihan konkreettisesti näitä palautuksia tehdään koska jokainen varmasti myös ymmärtää että henkilön palauttaminen suomesta minnepäin maailmaa tahansa ei ole kovinkaan halpaa ja se vaatii resursseja esimerkiksi poliisilta niin olisikin järkevää nyt että tätä katsottaisiin euroopan laajuisesti vähän laajemmilla hartioilla ja esimerkiksi frontexin toimesta sitten keskitetysti näitä palautuksia eri puolilta eurooppaa tehtäisiin niin kuin nyt on ollut aikomus

toivoisin että hallitus veisi tätä eteenpäin eu pöydissä jotta näihin palautuksiin saataisiin vähän parempi koordinaatio kuin tällä hetkellä ja saataisiin tähän yhteiset hartiat millä näitä sitten pystytään tekemään

arvoisa puhemies

aika lailla tämän puutteesta johtuen nyt olemme sitten tässä suossa että joudumme tätä kinastelua jokaisen maan parlamentissa käymään

että ei nyt kyllä velkaantumisen lisääntymisestä kannata oppositiota syyttää vaan siinä voi hallitus katsoa ihan omaan peiliin

näin alkuun täytyy kuitenkin kiittää hallintovaliokuntaa siitä hyvästä työstä jota tämän lakiesityksen saralla tehtiin siinä mielessä että mietintö on hyvin perusteellinen

vaikka sitten varmaan siitä itse lakiesityksestä ja niistä pykälistä voikin olla eri mieltä niin kuitenkin täytyy kiittää että valiokunnassa meillä oli hyvä työskentelyilmapiiri ja saatiin tämäkin vaikea asia maaliin

mutta sitten jos menee tähän itse lakitekstiin ja tähän sisältöön niin on ehkä sen verran syytä käydä todella sitä taustaa läpi että minkä takia tässä tilanteessa ollaan

tämä tilanne niin suomessa kuin muissakin maissa johtuu pitkälti siitä että kun me emme ole yhteisesti euroopassa kyenneet löytämään niitä yhteisiä käytänteitä millä tavalla me voisimme tähän akuuttiin kriisiin vastata niin jokainen maa on sitten aloittanut oman kilpajuoksunsa pohjalle mistä sitten seurauksena totta kai muut maat myös seuraavat toisten maiden käytäntöjä ja suomi siinä mukana ja sitten jokainen on kiristämässä näitä käytänteitään

ja tämän sanon sen takia että edelleen tässäkin tilanteessa olisi kuitenkin syytä entistä ponnekkaammin hakea niitä yhteisiä ratkaisuja varsinkin meidän pohjoismaiden kesken jotta meillä olisi yhtenevät käytänteet näidenkin asioiden osalta

tähän perheyhdistämisen vaikeuttamiseen

tätä taustaa vasten olisi kyllä ollut syytä että tätä hallituksen esitystä olisi kohtuullistettu ainakin näiltä kaikista vaikeimmilta ja niiltä kohdilta joita on kyllä täällä jo paljon arvosteltu

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmämme ja valiokuntaryhmämme halusivat tähän lakiesitykseen tehdä kolme muutosta joilla tästä olisi voitu tehdä edes jonkun verran kohtuullisempi

arvoisa puhemies

itsekin olisin puuttunut tähän keskusteluun liittyen näihin työllisyysmäärärahoihin ja niiden valitettavaan puutteeseen tässä lisätalousarviossa ja siihen että hallitus ei näytä nyt omilla toimillaan tähän työllisyystilanteeseen haluavan puuttua

todella nythän laissa ei niinkään sitä tasoa määritetä vaan puhutaan ainoastaan turvatusta toimeentulosta ja sitten maahanmuuttovirasto yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa tekee tämän tulorajataulukon mitä he käyttävät sitten ohjeellisena näissä perheenyhdistämistapauksissa

tähän myös perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan kiinnitti huomiota että tämä turvattu toimeentulo tulisi määritellä jo laissa paremmin ja senpä takia ehdotimme että seuraisimme tässä ruotsin tapaa jolla tämä turvattu toimeentulo määriteltäisiin ulosottokaaressa olevan velallisen suojaosaan rinnasteisena

esimerkiksi niitä valitettavia leikkauksia mitä hallitus päätti tehdä nuorisotakuuseen nyt olisi kyllä syytä harkita uudestaan ja satsata sinne lisämäärärahoja koska ei tämä ainakaan sitä tulevaisuudenuskoa nyt sille porukalle anna minkä pitäisi tämä suomen tulevaisuus rakentaa

toisena kommenttina on hyvä tässäkin keskustelussa jälleen tuoda se ilmi että kyllä nyt alkaisi olla kiire myös sille että tätä meidän työttömyysturvaa voitaisiin muuttaa vähän aktiivisempaan suuntaan

tämä aiheuttaisi sen että se kohtuullistaisi aika merkittävästi tätä toimeentulovaatimusta ja tämä olisi myös sellainen muutos mikä pitkälti auttaisi esimerkiksi

n edustaja räsänen joonaan sen arvoisa puhemies

kyllähän se viesti täytyy kuitenkin olla niin että kun me haluamme että tänne tulevat kotoutuvat ja työllistyvät niin kyllä siitä työstä saatavalla palkalla on myös saatava perhe tuoda suomeen

itsekin halusin tulla tänne saliin tukemaan edustaja kärnän oivallista lakialoitetta minkä itsekin olen allekirjoittanut

ehkä nämä ovat niitä pieniä hetkiä kun täällä sopivasti myös yli hallitusoppositio rajojen tehdään hyvää lainsäädäntötyötä ja toivon todella että tämä lakialoite nyt myös edistyy valiokunnassa ja tulee sitä kautta uudestaan saliin ja päätyy sitten lainsäädännöksi

näin ollen olisi kyllä ihan järkevää siinäkin suhteessa tätä toimeentulovaatimusta kohtuullistaa ja se antaisi myös sen kuvan että kun täällä suomessa työllistyt niin myös perheen tänne saat

kun todella mennään sinne harvaan asutulle seudulle missä tällä hetkellä todella moni lapsi joutuu aivan tolkuttoman pitkän matkan istumaan autossa päästäkseen kouluun niin tämä tuo kyllä siihen paljon paremman mittarin mitä se koulumatka voi olla kuin tämä nykyinen aikamääre

arvoisa puhemies

toisin kuin tässä hallituksen esityksessä esitimme että lapset rajataan tämän turvatun toimeentulovaatimuksen ulkopuolelle

tämä huomioisi todella tämän lapsen aseman niin kuin myös asiantuntijat ovat esittäneet että kiinnitettäisiin siihen enemmän huomiota

kun täällä on nyt perusteltu sitä eriyttämistä sillä että se lisää työllisyyttä ja tekee työnteosta kannattavaa nämä ovat varmaan sellaisia tavoitteita mistä me kaikki olemme samaa mieltä mutta kysyisin että minkä ihmeen takia onko se palkansaajalta pois jos myös sitä eläkkeensaajan verotusta pikkusen kevennettäisiin

tämä myös pidemmällä aikavälillä mahdollistaisi todella sen että kun lapset myös vanhempansa ja sisaruksensa tänne saavat niin se ehkäisisi myös radikalisoitumista

toivoisin kyllä että kun tämä koulutuksen digitalisaatio on myös näitä hallituksen kärkihankkeita niin haettaisiin myös uusia keinoja millä myös sitä etäopetusta pystyttäisiin paremmin antamaan ja sillä tavalla mahdollistettaisiin se että mikäli edelleen on sellaisia perheitä jotka asuvat valtavan pitkän matkan päässä koulusta niin sitä opetusta voitaisiin osittain paljon paremmin antaa siellä kotona ja sitten ehkä tällaisilla lähipäivillä tuoda kouluun

arvoisa puhemies

jokainen voi itse todella kuvitella niin kuin täällä on hyvät esimerkit tuotu siitä ilmi että mikäli alaikäisen lapsen pitäisi saada tämä turvattu toimeentulo kasaan niin sehän on täysin mahdotonta

kun nyt varhaiskasvatuksen maksuja tässä käsitellään niin on todella syytä huomioida ne muutkin jo tehdyt päätökset mitkä koskettavat meillä varhaiskasvatusta ja lapsiperheitä

jos nyt ajatellaan vaikka kotimaista kysyntää niin käsittääkseni meillä aika moni liikkeenharjoittaja elää sillä että eläkeläiset ovat niitä ketkä niitä palveluita käyttävät

senpä takia tässä olisi kyllä nyt ollut kohtuullistamisen paikka ja toivoisi että tässä varsinkin keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat olisivat olleet valmiita katsomaan tätä lapsen asemaa hieman tarkemmin

niin kuin meistä jokainen valitettavasti muistaa niin olemme tässä salissa hallituksen toimesta jo rajanneet päivähoito oikeutta olemme kasvattaneet ryhmäkokoja ja nyt olemme hallituksen toimesta myös kasvattamassa näitä varhaiskasvatukseen kohdistuvia maksuja

eläkeläiset ovat niitä ketkä pitävät sitä kotimaista kysyntää myös yllä ja käyttävät näitä palveluita

arvoisa puhemies

en kyllä tiedä onko tässä salissa kukaan sitä uudistamista vastustanut mutta sitä on kyllä vastustanut että uudistamista tehdään sillä että otetaan ne rahat pois

tässähän on nyt sitten puhuttu paljon siitä että aiheuttaisiko se sen että lapset laitettaisiin ensimmäisessä aallossa hakemaan turvaa sitten euroopasta

varmaan moni lapsiperhe ajattelee sitä minkä takia heidän päälleen ollaan nyt kaatamassa kohtuutonta taakkaa varsinkin kun otetaan tämä kannustinloukkuproblematiikka mikä tässä esityksessä liittyy nimenomaan keskituloisiin perheisiin

toisaalta se on sosiaalisesti järkevää mutta myös talouspoliittisesti järkevää koska sillä tuotaisiin myös sitä kulutuskysyntää meidän kotimarkkinoillemme mitä meillä kotimarkkinat kyllä todellisuudessa todella tarvitsevat

tässä suhteessa jää todella epäselväksi minkä ihmeen takia se olisi jotenkin näiltä palkansaajilta pois mikäli me nyt tekisimme oikeudenmukaisesti ja myös koskisimme sinne eläketulovähennyksen puolelle ja tekisimme siellä myös ne kevennykset mitä teemme nyt palkansaajille jotta tämä ero minkä te nyt teette poistuisi

kun kaikkialla muualla yhteiskunnassa on viesti että kaikki kynnelle kykenevät työelämään niin tässä me annamme viestiä että itse asiassa kannattaakin jäädä kotiin

esimerkiksi se toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen erittäin hyvä kiitoksia siitä

sama tämä asumislisän muutos mutta siinäkin täytyy sitten muistaa että kun katsottaisiin perheellisiä opiskelijoita heitä ketkä asuvat sitten esimerkiksi useamman ihmisen taloudessa niin heillä tuki tulee laskemaan

eihän tämä esitys kaikkien osalta mikään huono ole ja siitä täytyy ministerille antaa kiitosta että näissä vaikeissa raameissa tämä on saatu näinkin hyväksi mutta silti minusta on aika kohtuutonta että keskituloisia perheitä nyt kohdellaan aika ankaralla kädellä

vaikka täällä nyt lupailette niin jos näitä lupauksia vertaa näihin edellisiin lupauksiin niin voi sanoa että tuskin se tämän neljän vuoden aikana ainakaan tulee tästä muuttumaan

sitten tämä helpottaisi myös sitä mihin täällä varmasti jo hallituspuolueet vetoavat että jokaisella lapsella on tarkoitus kuitenkin katsoa tämä yksilöllinen syy löytyykö sitä niin se helpottaisi myös sitten maahanmuuttovirastoa kyllä näissä prosesseissa kun lapset olisivat rajattu tämän turvatun toimeentulovaatimuksen ulkopuolelle

se on aika iso leikkaus tietyltä ihmisryhmältä kuukaudessa ja kun viime syksynä täällä kauhisteltiin sitä eläkeläisten asumistuen leikkausta silloin hallituksella oli viisautta peruuttaa se ja kohtuullistaa sitä

muistetaan vielä että aikaisemmistakin säästöistä mitä on tehty varhaiskasvatukseen jotkut kunnat ovat viisaasti päättäneet että eivät ota niitä käyttöön ja niin tulee tapahtumaan myös tämän uudistuksen kanssa

niin kuin hallitus onkin jo todennut nämä säästötavoitteet kuinka paljon tällä pitäisi säästää eivät ole kaikilta osin realistisia koska kaikki kunnat eivät näitä tule ottamaan käyttöön ja siinä mielessä säästöt eivät synny täysimääräisinä

olisin ihan tässä ministeriltä sellaisen tarkentavan kysymyksen kysynyt kun annoitte äsken ymmärtää että esimerkiksi tämän y junan osalta ei ole kannattavaa korvata sitä vaikka bussiliikenteellä vaikka nimenomaisesti siellä niitä asiakkaita olisi

senpä takia pyytäisin vielä että ministeri vielä keskittyisi siihen olisiko tässä yhteydessä voitu käydä tämä kotihoidon tukeen liittyvä problematiikka läpi ja katsoa ratkaisua sitä kautta ja sillä hakea parannusta esimerkiksi näihin kannustinloukkuihin

miten sitten jossain muualla päin suomea olisi kannattavaa korvata tämä raideliikenne vaikkapa bussiliikenteellä kun sitä nyt supistetaan juuri sen takia ettei ole asiakkaita

tämä määräajan pidentäminen helpottaisi myös siinä että nyt kun hallituspuolueet ovat sitten olleet hyvin haluttomia tätä hakemuksen sähköistä jättämistä edistämään niin annettaisiin nyt tässä edes sitten mahdollisuus

sitten tullaan tänne eduskunnan isoon saliin ja täällä väitetään ihan toista niin että kyllä tässä nyt olisi vähän hallituspuolueidenkin edustajilla peiliin katsomisen paikka minkälaista viestiä kansalle välitätte

näillä muutoksilla tästä lakiesityksestä olisi saatu huomattavasti kohtuullisempi mutta kun hallituspuolueilla ei näihin kohtuullisuuksiin ollut valmiutta niin joudun kyllä toteamaan että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestää hylyn puolesta

arvoisa puhemies

varmasti kaikille on nyt tullut tässä salissa selväksi se että kyllä se huoli mikä tämänkin kansalaisaloitteen takana on on hyvin vakavasti tässä keskustelussa otettu ja varmaan sitten jatkotyöstössäkin se siellä näkyy

se mihin ehkä itse haluaisin vielä tässä puuttua nyt kun täällä on hyvin käynyt selväksi se että tätä itse karkottamisprosessia pitää ja voidaan tehostaa ja sitä ollaan tekemässä ja hyvä niin ja siitä varmaan kaikki odotamme nyt sitten tuloksia että mitä hallitus siinä saa aikaan ja miten se lähtee vaikuttamaan on sellainen asia että meillä jo nyt näiden ulkomaalaistaustaisten vankien ketkä istuvat suomalaisissa vankiloissa siirrot tai neuvottelut vastaanottavan maan kanssa siitä että heitä palautettaisiin suorittamaan näitä rikoksia omaan kotimaahansa ovat hyvin hitaita

varsinkin silloin kun ei ole mitään esteenä kansainvälisiä sopimuksia tai muita tätä voitaisiin varmaan tässä samassa kyllä tehostaa jotta myös yhä suuremmassa määrin ulkomaalaistaustaiset vangit ketkä täällä syyllistyvät rikoksiin voisivat kuitenkin suorittaa tuomionsa kotimaassaan

tämä olisi varmaan meille myös taloudellinen etu ettemme sitten käyttäisi niukkoja vankeinhoidon resursseja ulkomaalaisiin vaan eiköhän meillä riitä täällä ihan kotimaisia rikollisia ketkä näistä vankeinhoidon resursseista pääsevät nauttimaan

minusta kysymys tässä kansalaisaloitteessa on pääsääntöisesti siitä haluammeko kehittää nykyjärjestelmää vai haluammeko hypätä kohti tuntematonta

b tänään monet jo tässä keskustelussa tänään on monesti syyllistetty niitä päättäjiä jotka tämän päätöksen silloin tekivät ja on todettu että silloin ei näitä ongelmia ennalta nähty

itse asiassahan kun näitä asiakirjoja tutkii niin kyllähän silloin ne mahdolliset euron ongelmat tiedostettiin